ottaako se vastuun demokratiasta ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta kun se ei ole ollut niistä lainkaan kiinnostunut euroalueen talouskriisin hoitamisessa

arvoisa herra puhemies

mutta jotenkin minusta tuntuu että suomalaisina kun itsekin olin siellä paikalla ja ministeri myös olitte siellä jäi semmoinen tunne että mitä me siellä teimme ja mitä me saimme siellä aikaiseksi

minä haluaisinkin kysyä nyt

miten me suomessa koemme ja kuinka me voisimme mahdollisesti profiloitua paremmin kansainvälisesti ja sillä tavalla että oikeasti me olisimme kestävää kehitystä positiivisesti eteenpäin viemässä ja niin poispäin että saisimme rooliamme kuuluviin ja näkyviin

arvoisa rouva puhemies

täällä puhuttiin myös tästä subjektiivisen päivähoito oikeuden supistamisesta muutamia puheenvuoroja se ei niinkään noussut tänään kärkipuheenvuorojen joukkoon määrällisesti

siinä tulee lapselle joko aamupäivä tai iltapäivä päiväkodissa oloa mihin sisältyy sitten touhua ja toimintaa ja lounasta tai päivällistä kumpi sitten siellä perheessä nähdään parhaaksi

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

helsinki ympäryskuntineen muodostaa suomen tärkeimmän työmarkkina alueen ja toimii koko maan talouden veturina

asumisen kalleus haittaa työvoiman liikkuvuutta kun yhä useampi työn perässä muuttaja joutuu jäämään kokonaan pois pääkaupunkiseudun työmarkkinoilta tyytymään ylipitkiin työmatkoihin tai velkaantumaan raskaasti muuttamisen seurauksena

pääkaupunkiseudun kalleus rasittaa etenkin työtä hakevia ja työelämänsä alkutaipaleella olevia nuoria aikuisia joiden tuotteliaimmat vuodet kuluvat ylihintaisesta asumisesta selviämiseen

kun työn perässä ei voida muuttaa työvoiman tarjonnan ja kysynnän jo entisestään suuri kohtaanto ongelma kasvaa ja työurien pidentäminen alkupäästä vaikeutuu

toisin kuin muualla maassa pääkaupunkiseudulla nousu on jatkunut taantumasta huolimatta

pääkaupunkiseudun ulkopuolella velallisten kotitalouksien kuukausittaiset lainanhoitomenot jäävät puoleen siitä mitä ne ovat pääkaupunkiseudulla

arvoisa herra puhemies

on hyvin tärkeää että voimme rakentaa sellaisia asuntoja ja satsata korjausrakentamiseen jotta muistisairaat ja myös huonosti liikkuvat ihmiset voivat elää kodeissaan mahdollisimman pitkään

eun puhtaan liikenteen tavoitteisiin kuuluu sähköautojen infrastruktuurin rakentaminen

on hieno asia että tässä budjetissa katsotaan ikääntyneisiin ikääntyneille annettavaan perhehoitoon ja omaishoitoon

on mielenkiintoista seurata kuinka me pystymme suomessa edistämään tämän tavoitteen toteuttamista ja ovatko nämä tavoitteet ylipäänsä toteuttamiskelpoisia

sinne kohdennetaan kauan kaivattua resurssia sillä meidän kaikkien haaveena ja ne eivät ole toimineet toivotulla tavalla ainoastaan kasvattaneet velkaa mutta eivät lisäänny

työttömyys tietenkin viime ajatuksenahan on talouden talouden pahin ongelma mutta se on vain oire siitä todellisesta ongelmasta mikä

silti paitsi kilpailukyvyn luomiseksi meidän täytyy huomioida ne erityisryhmät joille että koti on erityisen hankala asia siis yli viisikymmentä vuotias kuten pääministeri totesi joita mainitse tästä monet olevan satakaksikymmentätuhatta yli työttömänä toiset nuoret työttömät onko paras paikka ihmisen elää olla ja asua

kysyisin teiltä hyvä ministeri

puhemies panostukset vientiosuuskunta viexpon ja veistos oulun toimintaan sekä lisäpanostukset vientirenkaiden toimintaan ovat p millä tavalla tämä kotihoidon laadun parantamisen käynnistystyö on etenemässä

mutta miksi suomi ei se pärjää päihdeäideille osoitettu lisäresurssi on vain yksitoista tikkiä ja viime kaudella tehtiin uusi linjaus että temin vienninedistämismäärärahoista yhä isompi osa äärettömän tärkeä

on ollut varma hyvä ratkaisu isoille yrityksille mutta tämä ei palvele mikro ja teekoo tietysti ikävää että se pois myös kysyä miksi suomi rahoitus ei ole jatkuvaa vaan sitä annetaan aina näin jälkeenpäin

olisiko mahdollista että myös pia pekoyritykset tulisivat osaksi vienninedistämis vei siinä kenties joku päivä olisi jatkuva rahoitus koska raha on äärettömän tarpeen ja mitä hallitus aikoo tehdä jotta pieni hiljainen ryhmä kovasti kaipaa siellä apua

ihmisarvo hieno sana mutta usein väärin käytetty ja liian heppoisin perustein

mitä vaikutuksia kaikilla säästöillä huolimatta siitä että tulee vanhuslakeja tai muuta on siihen miten he voivat

tässä on totta toinen puoli

säästöt tarkoittavat monelle verta hikeä ja kyyneleitä

kuntien peruspalvelujen valtionosuuksia leikataan entisestään

kun valtionosuudet on tarkoitettu kuntalaisten terveydenhuoltoon vanhuspalveluihin päivähoitoon ja koulutukseen on aivan selvää ketkä leikkauksista kärsivät

lapsiperheiltä tehtyjen lapsilisäleikkauk sien lisäksi kehyspäätöksessä menoleikkauksia kohdennetaan työttömiin ja eläkeläisiin leikkaamalla sosiaalietuuksien indeksejä

arvoisa herra puhemies

hallitus on tehnyt päätöksen vähentää vanhusten laitoshoitoa

usein he ovat jo niin ulkopuolisen avun ja tuen tarpeessa että heidän ulkoistamisensa palvelutaloon on hankalaa jopa mahdotonta

laitoshoitopaikkojen vähentäminen johtaa vääjäämättä joidenkin osalta siihen että sairaita vanhuksia kotiutetaan ilman jatkoseurantaa yksinäisiin koteihinsa vaikka vanhusten kotihoidossa on edelleen vakavia puutteita

ongelmia ovat esimerkiksi palvelujen tarjonnan ja todellisen tarpeen kohtaamattomuus hoitoon osallistuvien vastuunjaon epäselvyys riittämätön kuntoutus ja myös lääkevirheet joiden todellista määrää voimme vain arvailla

toimenpiteenä tällainen liike on hyvin kyseenalainen sillä hallituksen tavoitteena tulee olla myös potilasvahinkojen ennaltaehkäisy ja vahinkojen määrän kääntäminen laskuun

onko siellä julkisella sektorilla jo nyt niin kiire liian vähän henkilökuntaa viivästyykö hoitoon pääsy sen takia että siellä ei ole lääkäreitä

säästöjen keskellä tehtyjen toimien myötä meidän kuitenkin tulee pitää huoli siitä että oikeusturva säilyy myös tulevaisuuden suomessa ja myös vähempiosaisten ja hiljaisten on mahdollisuus saada osakseen oikeutta

tässä nostan erityisesti esiin ikääntyneet ja vammaiset henkilöt ja heihin kohdistuneet omaisuusrikokset jotka ovat tulevaisuudessa ja jo tällä hetkellä poliisiammattikorkeakoulun tilastojen mukaan nousussa

tuossa edellisessä puheenvuorossani mainitsin tuon subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden ja sen että sitä tullaan vähän supistamaan

minusta on äärettömän hyvä asia että tämä hallitus kuitenkin pystyy pitämään sen linjan että vanhemmilla on oikeus valita kumpi vanhemmista jää hoitamaan lasta kotiin kotihoidon tuella

siinä olemme niin tärkeiden asioiden äärellä kun mietimme mikä on perheelle itselleen parasta

ei ulkopuolelta sitä voi tietenkään sanella vaikka sillä tavalla edellisellä kaudella sitä yritettiin ja runsasta vastarintaahan se esitys tietystikin sai

arvoisa puhemies

hallituksen tavoitteena on nopeuttaa siirtymistä työelämään ja sehän on hyvin tärkeä asia nuorelle itselleenkin

hallitusohjelman mukaisesti toteutettavina tavoitteina ovat nuorten siirtyminen nopeammin jatko opintoihin joustavat opintopolut sekä työnteon ja opiskelun yhteensovittaminen

ja esimerkiksi käyttöön otettavat digitaaliset oppimisympäristöt korkeakouluissa kuten erilaiset verkkokurssit ja tenttiakvaariot tuovat hyötyä sekä opiskelijoille että opettajille

meillä on valtava digitaalinen maailma myös tulossa ja se odottaa meidän nuoria ja opiskelijoita ja siinä me olemme mukana halusimmepa tai emme

kiitos tästä mahdollisuudesta vielä

kuulin ilolla kun maria guzenina richardson kertoi että uuteen vanhuslakiin on tulossa henkilöstömitoitus ja minä pyytäisin jos voisitte kertoa minulle ne numerot

pienenä asiana tästä tupakka asiasta minun on pakko kertoa kun kävin katsomassa tanskan mallia vanhustenhoidossa missä kaiken ana ja ona ja inhimillisenä hoitona oli se että vanhus pystyi polttamaan tupakkaa niin halutessaan sisätiloissa

arvoisa puhemies

mielelläni tukisin tätä ulkomaille annettavaa tukipakettia mikäli tietäisin että myös omassa kotimaassa suomessa kriisissä olevia asioita laitettaisiin kuntoon

maksajia ovat myös portugalin tavalliset ihmiset

tämän päivän tyttö on suomineito joka haluaisi kysyä pankinjohtajalta mitä portugalin tukipaketti oikeasti merkitsee ja mitä se tuo tullessaan meille suomalaisille

kannatan myös timo soinin tekemää ehdotusta

arvoisa herra puhemies

öljypohjaisia polttoaineita käyttävät autot ovat sekä maailmanlaajuisesti että myös suomessa merkittävä haitallisten hiilidioksidipäästöjen lähde ja jatkuvasti kasvava autokanta ylläpitää ja saattaa jopa lisätä näitä ongelmapäästöjä

meillä lainsäätäjillä olisikin tärkeistä ympäristösyistä täydet perusteet lähteä suosimaan sähköautoa josta olen tehnyt aikoinaan lakialoitteen ja puhunutkin täällä useaan otteeseen

yksi lainsäädännön tarjoama keino olisi verolainsäädännön uudistaminen sillä tavalla että säätämällä vaikkapa sähköautoa koskevat auto ja autoiluverot mahdollisimman alhaisiksi tai jopa nollatasoon niin kuin muun muassa norjassa on tehty voidaan tehdä sähköautosta tavallisille kansalaisille ja monelle yritykselle kiinnostava vaihtoehto

sähköautoiluun liittyvät myös muun muassa erilaiset oikeudet liikenteessä vaikkapa oikeus ajaa bussikaistaa ja parkkeerata ilmaiseksi

tällaisiakin etuja sähköautoilulle on myönnetty

ja varsinkin kaupunkiajossa ja lyhyessä ajossa otetaan tämmöinen asiointi työpaikka ajo ja postiajo meidän täytyy lähteä näihin talkoisiin yhdessä ja verotuksen keinoilla se voisi olla mahdollista

arvoisa puhemies

vielä kun äsken jäi kannattamatta edustaja ville vähämäen esitystä niin teen sen nyt tässä ja totean vielä ihan samalla tavalla kuin täällä muutkin puolueemme edustajat että kyllä se tuntuu kohtuuttomalta että autoilija on se joka laskun maksaa

kyllä sitä rahaa mikä sieltä autoilusta tulee pitäisi myös kohdistaa sitten sinne mistä se raha tulee

arvoisa herra puhemies

työttömyyden yhä lisääntyessä on pakko ihmetellä millä ihmeellä hallitus on pystynyt laatimaan näin optimistisen talouskasvun ensi vuoden budjettiin